ja kun katsotaan kaikki turvapaikanhakijat suomessa myöskin näinä ensimmäisenä kolmena kuukautena niin noin tuhat henkilöä on saapunut

ja lopuksi tässä on mainittu myöskin asumisoikeussäännöt että eduskunta on edellyttänyt ympäristövaliokunnassa että katsotaan toisaalta asujien oikeuksia ja toisaalta myöskin on syytä katsoa millaiset heidän kustannuksensa ovat suhteessa muihin asujiin

tietysti on ongelma siinä että kun käydään tällainen keskustelu niin meidän mahdollisuutemme esimerkiksi saada kuntapaikkoja lisää saada kuntia vastaanottamaan oleskeluluvan saaneita vaikeutuvat

mutta onneksi on myöskin hyviä kuntia kuten pudasjärvi johon menen tutustumaan maanantaina ja joka todella on nähnyt sekä työvoiman että muun mahdollisuuden kaikkien ulkomaalaisten osalta

yhdessä muitten eu maitten kanssa seurataan nimenomaan vapaan liikkuvuuden direktiivin kehitystä elikkä se on yksi selkänoja tässä yhteydessä

arvoisa puhemies

voisi sanoa vanhanaikaisesti että meillähän on nyt muun muassa työryhmä esittänyt joidenkin alusten kahden aluksen hankinnan aientamista ja niin kuin viittasin yhteysalustenkin ottamista tähän torjuntaan mukaan

mitä tulee kasvattilapsiin ne ovat siinä toisessa esityksessä mutta varmaan on myöskin ihan käsittelykäytännössä asioita joihin voidaan puuttua

en tiedä montako kertaa olemme keskustelleet siitä miten erinomaisesti edellinen hallitus hoiti toimiaan mutta niin kuin ed

kuten pääministeri on todennut meidän omassa intressissämme on ettei euromaiden pieni enemmistö voi estää järkeviä sääntöjä ja päätöksiä toimenpiteistä silloin kun näitä sääntöjä ei noudateta

turvapaikkaperusteet ovat samanlaiset säännöt mitä tulee etuuksiin ovat ihan samanlaisia mutta tämä hallitus on muun muassa asettanut ihmiskaupan raportoijan joka seuraa ihmiskauppaa tarkemmin me koulutamme syyttäjiä ja oikeuslaitosta ja poliisia ihmiskauppaa vastaan ja myöskin tärkeänä asiana eun piirissä hyväksyttiin muutama vuosi sitten niin sanottu maahanmuuttosopimus tai pakti on ehkä nyt tällaisena vierasperäisenä sanana oikea jossa todettiin että on tärkeää että on joitakin laillisen maahanmuuton väyliä torjutaan laitonta maahantuloa ja myöskin palautus on tehokasta

juuri se tosiasia että eräät maat ovat suoneet itselleen vapauden rikkoa yhteisiä sääntöjä on saattanut meidät kaikki tähän tilanteeseen jossa nyt olemme

mitä tulee meriturvallisuuteen ja ohjaukseen niin meidän esimerkillinen yhteistoimintamme eri viranomaisten kesken gofrep mihin ministeri vehviläinen viittasi on myöskin tuote jolla me voimme turvallisuutta parantaa

mehän olemme asettaneet ja niin sanottu itämeri stern tutkimus on lähtenyt käyntiin joka sitten katsoo mitä kustannuksia aiheutuu ja mitä kustannuksia myöskin tekemättä aiheutuu

edustaja salolainen viittasi siihen että on esiintynyt kuvia jotka todella ovat niin kuin vaikuttaneet siltä mutta ei voida kokonaista elinkeinoa tuomita joidenkin yksittäisten kuvien nojalla

det var synd att grundlagsutskottet och stora utskottet i förra veckan under tidspress stor tidspress var tvungna att ta ställning till grundlagsenligheten

se on lähtenyt eteenpäin

mutta tämä on kolmiyhtälö jossa on tärkeää että kaikki osuudet ovat mukana sen lisäksi että me teemme kehitysyhteistyötä jossa huomioimme ne tarpeet joita on

olen samalla tavalla kuin veterinääri eläinlääkäri eestilä vakuuttunut siitä että täällä suomessa on kyllä maailman parhaat mahdollisuudet hoitaa näitä eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla

on kutsuttu muun muassa eurooppaministerit tukholmaan keskustelemaan tästä strategiasta ja siitä että yleensäkin nopeasti saataisiin eu strategia hyväksyttyä

toivon että keskitymme nyt ei mahdollisimman läheltä ulkomaalaislaista tiskiltä kolme pykälän lista valmis kahdeksalla pykälään tutkaulkomaalaispolitiikanskohulla on sen käsittelyssä on mahdollista mutta nämä pykälät ovat tällä kertaa ff lähtömaissa

mitä tulee koordinaatioon niin me jatkamme ad hoc pohjalla ministerivaliokunta on aina tarpeen vaatiessa mukana ja sitten olemme todella tämän seurannan osalta myöskin itsellemme asettaneet tavoitteita että se jatkuu samoin kuin itämeri strategian valmiuden osaltani ja päätä eikä niissäkään päästä eteenpäin viemisessä jatkuu verkkoa kovin eteenpäinviemisen osalta

myöskään ruotsalainen eduskuntaryhmä ei ole uudistusten ja ratkaisujen moottorina toimivien saksan ja ranskan välisen merkozy akselin suuri ihailija

pidämme valitettavana sitä että eurooppa neuvoston päätöksiä ei pystytty valmistelemaan lissabonin sopimuksen mukaisesti eikä yhteisymmärryksessä kaikkien euro ja eu maiden kanssa sekä hyvässä yhteistoiminnassa eu komission ja ministerineuvoston kesken

sitten puhuttiin tästä miten saamme sitovaa päätöksentekoa aikaan ja valitettavastihan meillä on kokemuksia siitä että vaikka on sovittu helcomissa esimerkiksi käymäläveden päästökiellosta itämereen ja yksi itämeren valtio johtovastuussa nyt tällä hetkellä helcomissa ei ole siinä mukana niin tämä valittu tie että edetään sitovan päätöksen osalta eusta ja yritetään sitten vetää muut mukaan minun mielestäni on se oikea tie tässä edetä

kun saksa ja ranska lähtevät kahden kesken laatimaan esityslistaa muut maat ja toimijat joutuvat kuitenkin kysymään ovatko ne osasyyllisiä tähän

arvoisa puhemies värderade talman

olemme samaa mieltä siitä että on erittäin tärkeää että niin sanottu läpivirtaus turvapaikkapäätöksenteossa on nopeaa

nyt on kohdennettu resursseja muun muassa maahanmuuttovirastolle mutta ei esimerkiksi tässä vaiheessa poliisille täytäntöönpanoa ja tiedoksiantoa varten

lyhyesti vain helcomin tilanteesta

tietysti kannetaan huolta siitä mitkä ovat yleensäkin muiden itämeren valtioiden mahdollisuudet esimerkiksi osallistua itämeri strategian työskentelyyn kaikkinensa

arvoisa puhemies

on myöskin hyvä että kuntapilotteihin jotka edistävät kotouttamista on löytynyt varoja vaikka pienoisena pettymyksenä on se että vain puoli miljoonaa

mutta on erittäin tärkeää että me pyrimme sitä kautta luomaan sitovia sääntöjä

meidän pyrkimyksenämme on myös että tulevalla rahastokaudella voidaan entistä paremmin tehdä sellaisia toimia ja sääntöjä että voidaan toimia yhdessä näitten tavoitteiden puitteissa

on erittäin tärkeää että näitä kuntia voidaan innostaa tekemään tätä työtä koska todella on löytynyt jo uusia työskentelytapoja kuntien ja järjestöjen kesken uusien menetelmien kehittämiseksi

nyt säännöt ovat erilaiset eri maissa ja se haittaa myöskin käytännön yhteistyötä

on tärkeää että ennen tulevaa rahastokautta pääsemme myöskin auttamaan esimerkiksi hallinnollisten asioiden järjestelyissä että kaikki voivat osallistua täysipainoisesti itämeri strategian laadintaan ja erityisesti sen toimeenpanoon koska nopeasti tulee senkin osalta seuranta eteen

rahamarkkinat vientimarkkinat ja niin edelleen

todettakoon myöskin että hallituksen jäsen esityksestä budjetti sen esityksessä olleen budjettiesityksen mukaisesti aiesopimus pääkaupunkiseudun kuntien kanssa on allekirjoitettu

ministeriöt muun muassa tem opetusministeriö ja sisäministeriö ovat tekemässä omat satsaukset ja pääkaupunkiseudun kunnat vastaavasti mittavan satsauksen

satuin näkemään yhden vanhan lehtileikkeen jossa risto ryti tuli yrityksestä kansainvälisestä yrityksestä tekemään silloin maailmantaloudelle uusia säännöksiä

se mihin meidän olisi pysähdyttävä ja mitä mietittävä on että toisaalta eilen poliisiammattikorkeakoulu julkaisi selvityksen jonka mukaan viharikokset ovat suomenmaassa lisääntyneet kovasti ja edellisellä viikolla euroopan perusoikeusvirasto teki myöskin selvityksen miten rasismia koetaan eri puolilla eurooppaa

tiedämme miten kävi

se että suomessa asuvat somalit ovat kaikkein eniten euroopassa kokeneet rasismia aiheuttaa kyllä suurta huolta

ensinnäkin ihmiskauppaan joka on tärkeä aihe

pitää yhdessä yrityksissä rakentaa joustava järjestelmä jolla voidaan jakaa työt ne vähemmät työt jotka mahdollisesti ovat monessa yrityksessä edessä

tämä hallitus on luonut ihmiskaupan uhreille auttamisjärjestelmän tämä hallitus on asettanut ihmiskauppaa varten seurannan niin sanotun raportoinnin jota tässä edellytetään ja sillä tavalla saamme eri viranomaisia enemmän tietoisiksi näistä ohjelmista

vaikkakin on erilaisia korvauksia eri maiden järjestelmissä niitä on erittäin vaikea vertailla ja sekin on koko ajan liikkuva juna

värderade talman

samoin on todettava että turvapaikkaselvityksen esitykset ovat hyvin edenneet lakien muodossa ja muuten käytännön toiminnan osalta

meidän pyrkimyksemme on että hallituksen niin sanotussa puolivälitarkastelussa keskustellaan työperusteisesta maahanmuutosta ja kotouttamisesta ja sisäministeriö on tehnyt esityksiä kehysehdotukseen

arvoisa ministeri kyllönen kun arvioitte nyt tätä tarvetta niin onko teidän mielestänne ollut oikea tapa se että meriasioiden sekä turvallisuus että muut asiat on ripoteltu hallinnonalalle aivan turhalla tavalla

ja miten on onko täällä etelä suomessa esimerkiksi ja siellä missä meriosaamista tarvitaan hallinnossa sitä riittävästi ja miten toimivat merimiesten asiat ihan käytännössä ajatellen sekä uutta meristrategian tarvetta että asioiden hallinnointia ja sitä osaamista mitä tarvitaan täällä keskitetysti jotta merinäkökulma riittävästi tulee esiin liikennepoliittisessa päätöksenteossa

arajärven esitys on että esiopetus olisi pakollinen kaikille koska minä luulen että tällä hetkellä nimenomaan syrjäytymisvaarassa olevat ja maahanmuuttajalapset jäävät esiopetuksesta paitsi ja silloin heillä on huonompi lähtökohta

arvoisa puhemies

useimmat tulevat maahan rakkauden kautta jotkut löytävät töitä se on toinen asia

me tarvitsemme enemmän yhteistyötä eri viranomaisten kanssa ja tähän viranomaiset ovat valmiita

tämä oli yksi edellytys että annettiin tämä yksimielinen hallituksen esitys ja me olemme aivan valmiita siihen että tätä seurataan miten nämä tilapäiset luvat kehittyvät

me tiedämme että me olemme vaikean tilanteen edessä koska jos ei löydy kuntapaikkoja sopimusten mukaisesti heillä on toinen mahdollisuus vapaasti siirtyä kuntiin ja minä koen että silloin on se slummiutumisen ja syrjäytymisen uhka kun siirrytään esimerkiksi paikkakuntien ahtaisiin asuntoihin joissa asuu maanmiehiä

on esitetty hyvin paljon erilaisia tilanteita mistä ihmiset tulevat on esitetty väitteitä hyvin paljon siitä mikä on tilanne muissa pohjoismaissa

har vi tillräckligt med företag som vill växa gör vi tillräckligt för att företagarna ska anställa den där första yttre anställda till exempel en ung

teemmekö todella riittävästi niin että yrityksissä on halu kasvaa ja että yritykset palkkaavat sen ensimmäisen ulkopuolisen

tavallaan sellainen ratkaisu että kunnat tai seutukunnat oman kykynsä mukaan ottaisivat vastuun on kaikista paras että saisimme todella estettyä muun muassa slummien syntymistä